on luotu sellaisia monimutkaisia järjestelyjä sopimuksia joihin liittyy arvaamattomia riskejä

lisäksi lukuisat kunnat ovat korvia myöten veloissa myös kuntayhtymät ja kansalaiset joten meillä suomessa on suuri taloudellinen hätä

toivon vilpittömästi että näihin tavoitteisiin päästään edes osittain kun hallituksen esitystä käsitellään eduskunnassa

elvytystoimien rahoittamiseksi joudutaan ottamaan lainaa mutta perussuomalaisten mielestä hallituksen tulisi sen lisäksi peruuttaa suurituloisia suosineet veronkevennykset jo sosiaalisen oikeudenmukaisuudenkin nimissä

arvoisa puhemies

maakuntakaavan vahvistamispäätöksessä oli poistettu porvoon kuninkaanportin alueelta kahden hypermarketin rakentamista sallivat kaavamerkinnät

on häkellyttävää että hallitus on valmis nicaraguan diktaattorin tukemiseen vaikka ruotsi ja tanska ovat jo jäädyttäneet kehitysyhteistyönsä siellä

sitten puhutaan paljon että meidän pitää saada tietoa

no se on hyvä että saadaan tietoa mutta kaikkein tärkeintä olisi mielestäni se että hallituspuolueet ryhtyvät konkreettisiin toimenpiteisiin ja tekevät kaikkensa jotta suomalaisen veronmaksajan vastuita ei enää kasvatettaisi niistä valtavista summista joihin nytten nämä vastuut ovat jo nousseet

kun julkisuudessa on tämän asian kohdalla esitetty monenlaisia hyvinkin ristiriitaisia väitteitä voisiko arvoisa ministeri vapaavuori hieman yleisemmällä tasolla ottaa kantaa siihen mikä on hänen ja ympäristöministeriön näkemys hyperluokan markettien asemasta maakuntakaavoituksia hyväksyttäessä

tulemme esittämään lähitulevaisuudessa tarkemmin oman paremman ja perustellumman vaihtoehtomme oikeudenmukaisemman suomen rakentamiseksi

siinä mielessä meillä on ollut tässä monta istuvaa hallitusta joilla olisi ollut kaikki mahdollisuudet myös suomessa puuttua tähän räikeään ongelmaan ja epäkohtaan eli kysymys on laillisesta veronkierrosta

pörssiyhtiöiden sisäpiiriläisten on tehtävä ilmoitus puolisonsa lastensa ja muiden samassa taloudessa asuvien osakeomistuksista ja sidonnaisuuksista

meillähän on satojatuhansia työttömiä tällä hetkellä jonossa ja hallitus haluaa edelleen saada kotiäidit jotka ovat kotona hoitamassa pieniä lapsia sinne pitkän jonon päähän

tärkeintä on nyt saada parannus tähän asiantilaan

ja kuten puheenjohtaja soini puheenvuorossaan otti esille kun nämä suomen pankin vastuut ovat aivan valtavia

on hyvä että hallitukselta on vihdoin ja viimein jonkinlainen esitys aiheesta tullut

arvoisa puhemies

neljän

on aivan käsittämätöntä mikä vimma hallituksella on saada lisää työttömiä kortistoihin koska mistä niitä työpaikkoja tulee lisää vaikka lisätään tätä jonon pituutta

voimme vain todeta että tälle tukipakettipolitiikalle on saatava loppu ja mahdollisimman nopeasti jotta suomalaiset pystyvät omaa maata hoitamaan pystyvät rakentamaan teitä korjaamaan kouluja päiväkoteja ja niin edespäin ja ylläpitämään vanhusten ja muiden kansalaisten palveluja

edustaja nylund ei ole

myös monia sosiaalitukia jaettaessa noudatetaan jääkaappiteoriaa jolloin maksettavan tuen määrään vaikuttavat kaikkien samalla jääkaapilla käyvien eli samassa taloudessa asuvien tulot ja omaisuus

puhemies

monet työttömät kokevat suurta epävarmuutta siitä kuinka heidän omat valintansa esimerkiksi siirtyminen koulutukseen osa aikatyöhön tai työharjoitteluun vaikuttavat työttömyyskorvauksiin muihin tukiin ja erilaisiin eläkepäätöksiin

kysynkin asianomaiselta valtioneuvoston jäseneltä

eikö olisi oikein ja kohtuullista että myös ministerien lisäksi kansanedustajilla ja kuntapäättäjillä olisi laissa määrätty velvollisuus tehostettuna uhkasakolla ilmoittaa omista ja lähipiirinsä sidonnaisuuksista jotta luottamus puolueettomaan päätöksentekoon saataisiin palautettua

työttömällä tulisi aina olla oikeus tietää varmuudella kuinka hänen valitsemansa toimintamalli vaikuttaa hänen elämäntilanteeseensa ja hänelle maksettaviin erilaisiin tukiin

kysynkin arvoisalta pääministeriltä minkälaisia suunnitelmia hallituksella on velvoitetyöllistettävien osalta mistä niitä työpaikkoja hankitaan ja luodaan ja onko myös koulutettujen työntekijöitten tarkoitus mennä siivoamaan ja tiskaamaan astioita

kysynkin asianomaiselta valtioneuvoston jäseneltä

voitaisiinko työttömän oikeusturvaa kehittää siten että hänellä olisi oikeus saada viranomaisia sitovia ennakkoratkaisuja tukien jatkuvuudesta silloin kun hän siirtyy esimerkiksi työttömyyskorvausten piiristä tai työttömyyseläkeputkesta koulutukseen

julkisuudessa on ollut äskettäin tietoa siitä että suurissa kauppakeskuksissa toimivat pienkauppiaat pakotetaan pitämään liikkeensä auki viikonloppuisin

mitä asianomainen ministeri pekkarinen aikoo tehdä tämän ongelman poistamiseksi

tässä kysymys on selkeästi suorastaan lainvastaisesta toiminnasta josta perussuomalaiset jo lain käsittelyn yhteydessä varoittivat

erilaisten ympäristöön vaikuttavien hankkeiden hyötyjen ja haittojen vertailu yleiseltä kannalta on erittäin tärkeää ja keskeistä

täytyy toivoa että käytännössä näistä hankkeista käydään riittävän ajoissa laajaa julkista kansalaiskeskustelua ja että kansalaisten enemmistön näkemykset myös huomioidaan itse päätöksenteossa on sitten kysymys vuotoksen altaasta tai muista vastaavista isommista tai pienemmistä hankkeista

viime aikoina julkisuudessa on herättänyt keskustelua tapaus jossa lääketieteen kandidaattina esiintynyt täysin vailla lääkärin koulutusta ollut mies toimi valelääkärinä karkkilassa ja karjaalla

arvoisa puhemies

lisäksi on tullut ilmi useita tapauksia joissa lääketieteen opiskelijat ovat päässeet työskentelemään lääkäreinä ilman vaadittavia opintosuorituksia

kysyn asianomaiselta valtioneuvoston jäseneltä

kun pitkän työuran tehnyt henkilö haluaisi passiivisen työttömyyden sijaan osallistua itsensä lisäkouluttamiseen tarjotaan hänelle työvoimakoulutusta johon sisältyy työssäoppimista

onko ministeriössä tiedostettu ongelmat joita lääkäreiden valvontaan liittyy

arvoisa puhemies

tässä hukataan yhteiskunnan varojen ohella nuorten aikaa ja rahaa

demokratian kannalta on erittäin ongelmallista se että suurista asioista päätetään pienissä piireissä

kokeneiden työntekijöiden kohdalla työssäoppiminen tarkoittaa usein sitä että he tekevät jopa kuukausien ajan palkatta samaa työtä jonka he varsin hyvin jo osaavat ja josta heille aiemmin maksettiin työehtosopimusten mukaista palkkaa

kysyn asianomaiselta valtioneuvoston jäseneltä

minkälaisiin todellisiin toimenpiteisiin ministeri aikoo ryhtyä pääsykoejärjestelmän kehittämiseksi ja nuorten välivuosien vähentämiseksi

siltä se vaikuttaa että päätöksenteossa etäännytään koko ajan kansanvallasta

julkisuuslakia tulee tulkita julkisuusmyönteisesti

kuitenkin vaikuttaa siltä että meillä hallinnossa valtiovarainministeriössä on tehty tietoisesti sellaisia ratkaisuja niin kuin nämä kreikkalaisten pankkien ja suomen valtion väliset sopimukset että ne asiakirjat julistettiin salaiseksi

arvoisa puhemies

mahdollisuus työllistyä työssäoppimispaikkaan on lähinnä teoreettinen sillä työnantajalle on edullisempaa ottaa tehtävään aina uusi harjoittelija

yleisradion a piste ohjelman toimittaja oli muutama vuosi sitten käynyt lukemassa vaalirahoitukseen ja lahjontaepäilyihin liittyviä poliisikuulustelupöytäkirjoja järvenpäässä

pitäisi olla rovaniemeltä siitä että siellä merkittävällä paikallisella kuntapäättäjällä oli valtava kampanja eikä minkäänlaista ilmoitusvelvollisuutta sen takia että hän ei tullut valituksi eduskuntavaaleissa

ongelmallista tässä vaalirahoituksessa ja ennen kaikkea valtiontalouden tarkastusviraston roolissa on myös se että valvonta aika on hyvin lyhyt

kysynkin asianomaiselta valtioneuvoston jäseneltä

miten pitkän työuran tehneiden työttömien ammattitaidon ja työkokemuksen hyväksikäyttöä ilman asianmukaista korvausta voitaisiin edes hiukan rajoittaa

tässä yhteydessä haluan vielä muistuttaa että tähän harvainvaltaan liittyy myös se että päätöksentekoa yritetään salata viimeiseen saakka jotta estetään julkinen keskustelu asioista ja ongelmien esille ottaminen

näitä vastaavanlaisia jättikampanjoita on vaikka kuinka paljon juuri europarlamenttivaaleissa ja eduskuntavaaleissa

tämä päätös oli selvästi julkisuuslain vastainen kuten korkein hallinto oikeus totesi tekemäni valituksen johdosta

tämän jälkeen ilmoitusvelvollisilla ehdokkailla ei ole minkäänlaista velvollisuutta toimittaa tarkastusvirastolle lisätietoja tai selvityksiä joihin mahdolliset kantelut saattaisivat antaa aihetta

samaa linjaa tunnutaan noudatettavan myös useissa muissa uudenmaan kunnissa joissa rakennusliikkeiden raha kanavoituu valtapuolueille

on erittäin tärkeätä että me saamme nämä verotusasiat nykyistä läpinäkyvämmiksi ja samalla sitten lisäämme viranomaisten mahdollisuuksia puuttua siihen kun yksittäisillä kansalaisilla on varallisuuden lisäystä jota heidän tulonsa tai velkansa ei edellytä

tätä tarkoitin sillä että meidän viranomaisten resursseja pitäisi kohdentaa todellisiin kampanjoihin eikä näihin muutaman kympin ja satasen kampanjoihin

erään rakennusliikkeen edustaja mainitsee poliisikuulusteluissa vielä erikseen että porvoossa rahoitetaan myös rkpn kampanjointia sillä rkp on porvoossa suurin puolue

sodanjälkeisessä suomessa valtio omistusten kautta luotiin onnistuneesti maanlaajuisesti työllistävää yritystoimintaa ja myös hyvinvointivaltiota

arvoisa puhemies

siinä mielessä olen edelleen sillä kannalla että viranomaisten kuihtuvia ja väheneviä resursseja täytyy kohdentaa tehokkaasti sellaiseen työhön jolla on oikeaa merkitystä yhteiskunnassa

lähimenneisyydessä omistajaohjauksen linja on jossain määrin ollut välinpitämätöntä sekä valtion omistajuutta että työllistämisvelvoitetta kohtaan

lehtitietojen mukaan karjaan apteekin työntekijät puuttuivat toistuvasti valelääkärin kirjoittamiin virheellisiin resepteihin mutta niitä ei pidetty poikkeavina verrattuna muihin alueen terveyskeskuksesta tuleviin kokemattomien lääkärisijaisen resepteihin

onko kuntalakiin tulossa vielä tällä vaalikaudella sellaisia muutoksia jotka velvoittaisivat keskeiset kuntapäättäjät kertomaan sidonnaisuuksistaan eri yrityksiin ja yhteisöihin

minusta on vaikuttanut tarkastusvaliokunnassa kuultujen selvitysten perusteella että verottaja ei enää pysty puuttumaan samalla tavalla kuin menneinä vuosina siihen että jollakin henkilöllä on huomattavasti varallisuutta mutta ei tuloja vastaavalla tavalla

esimerkiksi suomalaiselle maataloudelle elintärkeä kemira growhow myytiin pilkkahinnalla ja kevyin perustein norjalaisille

kun ajatellaan että melko lyhyen ajan kuluttua vaalien toimittamisesta valtiontalouden tarkastusvirasto ei voi millään tavalla kajota mahdollisiin vilppi ilmoituksiin ja kanteluihin vaan voi ainoastaan todeta että aika on kulunut umpeen ja valvontatehtävä on päättynyt koska kertomus on jo annettu eduskunnalle

esimerkiksi viime kesänä terveyskeskuksessa oli ollut kuusi ruotsalaista lääketieteen kandidaattia joista kukaan ei osannut sanakaan suomea ja reseptitkin olivat sen mukaisia

kemijärvellä toiminut stora enson sellutehdas lopetti eikä suomen hallitus käyttänyt omistusosuutensa kokoista vaikutusvaltaa lopullisen ratkaisun estämiseksi

mietinnössä todetaan että tulisi huolehtia siitä että kunnostettavien avovankiloiden vuokriin varataan tulevissa talousarvioesityksissä riittävästi määrärahoja

siinä kohdassa ainakin on paljon kehittämisen varaa että tästä valvonnasta tulee uskottavampaa

arvoisa puhemies

kysynkin arvoisalta valtioneuvoston jäseneltä

peliyritys supercellin perustajat ilkka paananen ja mikko kodisoja asettivat voittoisasti ulkomaille myymänsä yrityksen myyntiehdoksi sen että pääkonttori pysyy suomessa

nythän nämä senaatti kiinteistöjen usein kohtuuttomat vuokramenot ovat todellinen ongelma ja huolenaihe valtion virastoille sillä nämä kiinteistöt syövät liian paljon palkkamäärärahoja mikä vaikeuttaa ja rajoittaa monin tavoin itse toimintaa ja työtä virastossa

kysyn asianomaiselta ministeriltä

eikö supercellin nuorten yrittäjien isänmaallisen asenteen pitäisi olla lähtökohtana myös kaikessa valtionyhtiöiden omistajapolitiikassa ollaan siis jopa kysyä tässä pysyy kaupasta

tämän säännöksen noudattamisen valvonta on kertomuksen mukaan erittäin haasteellista mikä tarkoittanee sitä että on käytännössä mahdoton tehtävä

arvoisa rouva puhemies

minuutin puollatteus pyytää vastauspuheenvuoroni

on positiivista että nyt käsittelyssä olevassa lisätalousarviossa kuvataan niitä ongelmia joita nuorisotyöttömyys aiheuttaa

lopputuloksena voi olla tilanne jossa tuen ensisijainen kerääjä tulee ilmoitetuksi huomattavana tukijana ilman että tämä on siirtänyt niin sanottuja omia varojaan tuen saajalle

edustaja

nykykäytäntö voi siis johtaa aivan vääristyneeseen kuvaan siitä kuka tai ketkä ovat todellisia vaalirahan lahjoittajia jotka voivat olla sellaisia henkilöitä jotka eivät halua että heidät yhdistetään tähän ehdokkaaseen lainkaan

mietinnössä myönnetään että hallituksen esittämät lisämäärärahat eivät nopealla aikataululla mahdollista uusia toimia mutta tärkeää on että jo käynnissä olevia toimenpiteitä voidaan laajentaa

kun olen lukenut valtiontalouden tarkastusviraston nyt käsittelyssä olevan kertomuksen en voi olla pohtimatta sitä onko ollut vahinko vai ihan tavallinen lakiin jätetty aukko joka sallii vaalirahoitusmarkkinoilla pitkälti vanhan menon jatkumisen sillä kiinnijäämisriski kaikenlaisesta vilpistä on todella pieni

kymmenientuhansien kansalaisten toiminta satojen kuntiemme valtuustoissa lautakunnissa ja muissa hallintoelimissä on ollut ja on edelleen aivan olennainen peruskoulu suomen demokratian kehittymiselle ja säilymiselle

valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusoikeuksien rajoitukset taisivat olla matti vanhasen johtamalla hallituksella päämäärä

arvoisa herra puhemies

viime aikoina julkisuudessa on esitetty useita vaalirahoitukseen liittyviä räikeitä väärinkäytöksiä

tämän päivän iltalehdessä on haastateltu aalto yliopiston kansantaloustieteen professoria matti liskiä

eikö nyt olisi korkea aika tehdä päätöksiä siitä että erilaiset kuntapäättäjienkin sidonnaisuudet avattaisiin äänestäjille ja myös kaikille muille päätöksentekoon osallistuville

lopputuloksena historiallisesta uudistuksesta seurasi se että valtiontalouden tarkastusvirasto käytännössä on ikään kuin postikonttori joka hoitaa sen että saa tarvittavan määrän ilmoituksia ja karhuaa niitä sitten uhkasakkoon vedoten jos niitä vapaaehtoisesti ei toimiteta sinne virastoon

positiivista on että tässä lisätalousarviossa esitetään määrärahoja tähän nuorten työpajatoimintaan ja etsivän nuorisotyön vahvistamiseen

kysyisinkin ministeriltä minkälaisia toimenpiteitä hän on mahdollisesti suunnitellut jotta me saavuttaisimme tämän tavoitteen kaikissa kunnissa

köyhimmällä ja vähiten koulutetulla kansanosalla elinaikaodote on joissakin ikäryhmissä jopa kymmenen vuotta lyhyempi kuin korkeimmin koulutetulla ja parhaiten ansaitsevalla väestöllä ja nyt en tarkoita ruotsinkielistä vähemmistöä

perussuomalaiset vaativat että perustuslain julistamaa kunnallista itsehallintoa arvostetaan myös valtiovallan ja valtioneuvoston taholta ei vain sanoissa vaan myös todellisuudessa

hän toteaa tässä haastattelussa että tässä maksetaan hintaa siitä että sektoritutkimuslaitokset on tuotu lähelle hallintoa

nythän ongelmana on se että kuntatasolla ei tiedetä edes keskeisten luottamushenkilöiden sidonnaisuuksia elinkeinotoimintaa harjoittaviin tahoihin tai omistuksia eri yrityksissä ja yhteisöissä

onko mahdollisesti ajateltu että voitaisiin velvoittaa lainsäädännöllä kuntia antamaan näitä sosiaalisia luottoja

viime aikoina on keskusteltu paljon syrjäytyvistä lapsista nuorista ja nuorista aikuisista

ikävä kyllä pääministeri kataisen hallitus ei halua kunnioittaa kunnallista itsehallintoamme ja demokratiamme peruskoulua

ne ovat tilaustutkimuksista liian riippuvaisia

suomalaisten kansanterveyden tutkijoiden mukaan terveyseroja saataisiin pienennettyä kiinnittämällä enemmän huomiota peruskoululaisten elintapoihin

liskin mukaan vtt ei eroa hirveästi toimintakulttuuriltaan konsulttiyrityksistä

sitten itse tämä tarkastus tapahtuu sillä tavalla että lomakkeet katsotaan läpi ja sitten pyydetään tarkennuksia ilmoitusvelvollisilta henkilökohtaisesti jos ilmoitus muodollisesti ei täytä kaikkia yksityiskohtaisia vaatimuksia eli tarkastus käytännössä on varsin muodollinen ja näennäinen

voisiko valtio mahdollisesti osallistua siihen luototukseen tai onko mitään muita vaihtoehtoja pohdittu jotta saataisiin nämä sosiaaliset luotot käyttöön kaikissa kunnissa henkilöille jotka yllättäen joutuvat suuriin rahavaikeuksiin ja jotka eivät missään tapauksessa pankista saa lainaa koska heillä ei ole asianmukaisia vakuuksia ja luottotiedot ovat mahdollisesti jo aikaisemmin menneet

näillä sidonnaisuuksilla voisi olla merkitystä kun arvioidaan henkilöiden sopivuutta erilaisiin luottamustehtäviin ja myös kun arvioidaan jo valittujen luottamushenkilöiden toimintaa erilaisissa kunnallisissa luottamustehtävissä

jos hallitus sitä haluaisi ja oivaltaisi sen kansanvaltaisen perusolemuksen se ei nyt olisi kuviteltujen hallinnollisten kustannussäästöjen toivossa hautaamassa puolia suomen kunnista ylhäältä saneltavalla pakkoliitospolitiikalla siis sellaisilla pakkoliitoksilla joita jossakin korkealla valtiokoneiston yläkerrassa tammipöytiensä ääressä teknokraattiset hallintostrategit ja erehtyväiset ekonomistit suosittelevat ministerillemme

jotta nuoret omaksuisivat terveelliset elämäntavat tarvitaan peruskouluun enemmän opetusta terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä

suomessa on tietoisesti haluttu pantata tietoa

taide ja taitoaineiden merkitystä tulisi korostaa ja esimerkiksi kädentaitojen kotitalouden terveystiedon ja liikunnan osuutta tulisi vahvistaa opetuksessa

kysynkin ministeri kiviniemeltä

ettekö te todellakaan pidä kuntapäättäjien sidonnaisuuksien ilmoittamista ja avaamista tärkeänä asiana kun vaikuttaa siltä että mitään ei ole tapahtunut tämänkään asian korjaamiseksi

tässä yhteydessä minä jälleen korostan sitä että johtavien poliitikkojen kaikki sidonnaisuudet eri teollisuusalojen henkilöihin tutkimuslaitoksiin pitäisi saada päivänvaloon

ilmoitusvelvollisilla ei ole tämmöistä varsinaista kirjanpitovelvollisuutta vaalikampanjansa kuluista ja rahoituksesta mutta käytännössä kuitenkin jokainen ehdokas joutuu laskemaan tulot ja menot kampanjassa yhteen tavalla tai toisella

nyt monet kunnat ovat suurissa ongelmissa kun verotulot ovat romahtaneet velkamäärät kasvaneet ja samanaikaisesti työttömyys kasvanut tuoden mukanaan paljon uusia asiakkaita sosiaali ja terveystoimen palvelujen piiriin

nämä sidonnaisuudet pitäisi saada läpivalaistua sillä tavalla että tiedetään kenen lauluja kukakin missä yhteydessä laulaa

parlamenttienvälinen liitto ipu valitsi tämän vuoden demokratiapäivän teemaksi poliittisen vastuun ja yhteyksien lujittamisen parlamenttien sekä kansalaisten välillä

arvoisa puhemies

suomen kuntien joukossa on hyvin erilaisia kuntia mitä tulee kuntakokoon kunnan taloudelliseen tilaan ja siihen missä määrin jos ollenkaan kunta hyötyy tai kärsii suhteessa johonkin niin sanotun työssäkäyntialueensa lähikuntaan

valtionosuuksia tulisikin riittävästi lisätä ja ohjata niitä kunnille jotta kunnat selviytyisivät näistä keskeisimmistä peruspalveluistaan kunnialla

siitähän tässä on kysymys

tarkastusvirastolla ei ole tarkastusoikeutta tai muutenkaan mahdollisuuksia paneutua siihen varsinaiseen kampanjakuluaineistoon tositteisiin ja niin edelleen

on pieniä keskikokoisia ja suuria kuntia on taloudellisesti hyvin hoidettuja kuntia on kohtalaisesti hoidettuja kuntia ja on taloudellisessa ahdingossa olevia kuntia